kannatan sitä että pienpanimoiden suoramyynnin ja paikallaan anniskelun esteitä puretaan

alueen yritysten ja maatalousyritysten investointien luvituksen sujuvuus on suoraan verrannollinen elinkeinoelämän kehittymiseen alueella

lupaprosessien hitaus esimerkiksi maatalouden investoinneissa on yksi kehittämiskohteista joten lupa asioitten siirtäminen esimerkiksi maatalousasioissa kunnille on perusteltua

tämän ratkaisun myötä ely keskukset voisivat erikoistua alueen isoihin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin hankkeisiin jolloin investointihankkeet eivät makaisi lupaprosesseissa

on myös esitetty uudistuksen ulkopuolelle jääneiden aluehallinnon organisaatioiden tai näille kuuluvien tehtävien kytkemistä osaksi aluehallintovirastoja ja ely keskuksia muun muassa metsäkeskuksien viranomaistehtävien

arvoisa puhemies

salissa käytiin vähän aikaa sitten debatti kotimaisesta turve ja puuenergiasta sekä niiden korvautumisesta kivihiilellä

olen tästä kehityksestä itsekin kyllä huolissani mutta perussyy tähän viimevuotiseen kehitykseen on toisaalla kuin tässä energiaverossa

arvoisa puhemies

kainuussa talvivaaran kaivos osoittaa että suuriin hankkeisiin on varattava riittävät resurssit lähellä kohdetta tässä tapauksessa kainuun elyyn

oman energiayhtiön hallituskokemukseni mukaan kivihiiltä ostetaan vain energiantuotannon varmistamiseksi tilanteessa jossa turpeen ja puun saaminen on huono

on huomattava ettei henkilöstön keskittämisellä välttämättä saavuteta säästöjä vaan kustannukset saattavat jopa lisääntyä muun muassa matka ja majoituskustannusten kautta

sen sijaan ei ole perusteltua erottaa esimerkiksi ympäristökeskusta tästä kokonaisuudesta sillä kaikki eri vastuualueet ovat jo nykyisellään itsenäisiä

toinen asia johon kiinnitin huomiota oli tämä yhteisöveron lasku laskun arvostelu ja samanaikaisesti viron mallin ylistäminen

arvoisa puhemies

aluehallintovirastojen ja ely keskusten aluejaot poikkeavat toisistaan

euroopan rahoitusvakausvälineen muuttaminen sellaiseksi että luottamus koko euroopan vakauteen lisääntyy on minun mielestäni vastuullista politiikkaa

mutta mielestäni paras yhteisöverouudistuksen seuraus on siinä että nyt yrittäjän on edullisempaa jättää yritykseen se raha mitä ei tarvitse omaan elämiseen

nykyiseen ja mahdollisesti edessä olevaan jatkuvaan kriisiin ei koskaan pitänyt joutua mutta tätä tilannetta ei paranneta sillä että vaikeutetaan euroopan rahoitusvakausvälineen muutosta sellaiseksi että se mahdollistaa luottamuksen kasvun euroopan yleiseen rahoitustilanteeseen

sivistystoimien jakaminen avien ja elyjen kesken ei ole osoittautunut onnistuneeksi

mielestäni kirjasto liikunta ja nuorisotoimien tehtävät kuuluisivat muun sivistystoimen yhteyteen

suomen kannalta tämä luottamus rahalaitoksiin ja rahalaitosten välillä on ensiarvoisen tärkeää nimenomaan meidän työllisyyden kannalta

arvoisa herra puhemies

ympäristönsuojelulain keskeisenä tavoitteena on parantaa lupa ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta sekä mahdollistaa luontoarvojen entistä parempi huomioon ottaminen turvetuotannon luvituksessa

lain tavoitteena on myös kestävän kehityksen periaatteen ja luontoarvojen turvaamisen näkökulmasta pyrkiä määrätietoisesti energiatehokkuuteen

arvoisa puhemies

tämä työn vastaanottamisen velvollisuuden laajentaminen sinne kolmen tunnin etäisyyteen on varmaan sellainen asia joka tuolla valiokunnassa tullaan käymään läpi

haluaisin ministeriltä etukäteen kysyä sitä asiaa että onko olemassa mitään tietoa siitä ovatko työnantajat halukkaita ottamaan töihin vastahakoista työntekijää joka perustelee että on pitkät matkat töihin

turpeen tuotanto ja käyttö ovat myös aluetaloudellisesti tärkeitä koska ne työllistävät edelleen useita tuhansia henkilöitä kun muuten alueen työnsaantimahdollisuudet ovat vähentyneet

onko tämä nähty ongelmana toisinpäin että joku joka ei halua ottaa töihin olisi kärsinyt tästä asiasta jos työntekijä olisi tullut työllistetyksi mutta itse kieltäytyy siitä asiasta

maaseudulle tämä on aiempaa tärkeämpää sillä teollisuuden rakennemuutoksen jälkeen turveteollisuuden työpaikat yhdessä muun luonnonvara alan työpaikkojen kanssa turvaavat osaltaan myös koko maan säilymistä asuttuna

arvoisa puhemies

ja miten paljon sitten tällä saataisiin kuitenkin niitä jotka mielellään ottaisivat vastaan töitä vaikka kauempaakin ja saisivat näin lähetteen mennä kysymään työpaikkaa

suomalainen osaaminen ict alalla on merkinnyt varsinkin teollisuudessa ja erityisesti metsä ja kuljetusalan teollisuudessa paljon ja se on säästänyt suomalaista luontoa

kysynkin ministeriltä

energiapoliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna turpeella on erittäin merkittävä rooli biomassan tukipolttoaineena teollisuuden sähkön ja taajamien lämmöntuotannossa

miten näette tämän alan tulevaisuuden

lakiesityksen luonnonarvokäsityksen ja perustelutekstin mukaan turvetuotantoa tulee ensisijaisesti kohdistaa ojitetuille tai luonnonarvoltaan muuten merkittävästi muuttuneille ja siten luontoarvoaan menettäneille soille ja turvemaille

itse kokeneena tässä asiassa kuitenkin voisin sanoa sillä tavalla että nuorena jolloin minullakin oli vuosikas ja kaksivuotias lapsi lähdin sitten viikoksi muualle töihin kun sain lähetteen työvoimatoimistosta ennen kuin perustin oman yrityksen

turvetuotannon vaikutukset ovat hyvin laaja alaiset ja siksi pidän tärkeänä että sen harjoittamista tulisi myös ympäristönsuojelulain säännöksin lainsäädännöllisin keinoin kannustaa

arvoisa herra puhemies

eikö hallitus näin toimien tee leikkaukset vain niiltä lapsiperheiltä joilla on siihen varaa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

pidän kyllä matkailua ja siinä olevia työpaikkoja arvossa ja tärkeinä mutta näistä edustuskuluista ja niitten veronhuojennuksesta puhuminen yhtä aikaa koko suomen matkailun työllistämisen ja rahan liikkeen kannalta ei minun mielestäni ole relevanttia puhua tällä tavalla

arvoisa puhemies

sen jälkeen johtuen alkoholiveron jatkuvasta noususta ja yleisestä taloustilanteesta on hienoista laskua ollut havaittavissa

muistan aikoja jolloin piti asiakasta maasuttaa kun se oli maan tapa ja silloin olivat kulut kyllä korkeammalla kuin tällä hetkellä

tämä on johtanut myös siihen että on tietyllä tavalla järkevää juoda kaupasta ostettua olutta kotona tai puistoissa kuin nauttia ystävien seurassa illallista juomien kera

pikemminkin pyritään valvomaan sitä että sellaista edustuskulua joka on liiallista joka tulee vaikuttamaan siihen bisnekseen ei saisi olla ollenkaan

haittamerkinnät juomapulloihin etanolipohjaisuuteen siirtyminen alkoholiverossa valvotun anniskelun suosiminen laskemalla alkoholiveroa ja niin edelleen

mutta tärkein haittavaikutusten maksattaminen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti alkoholiverolla ei tule todennäköisesti näillä vaihtoehdoilla korjatuksi

tällöin jokainen maa voisi torjua alkoholin haittavaikutuksia itse päättämällään alkoholiverolla tarpeen ja ajankohdan mukaisesti

kannatan kuitenkin edustaja pelkosen lakialoitetta sillä perusteella että valvotussa anniskelussa haittojen pienentäminen olisi omissa käsissä tämä sen vuoksi että suomalaisten alkoholikäyttäytyminen vaatii sitä

valtioneuvoston selonteko suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikasta on sekä ajankohtainen että laajasti valiokunnissa käsitelty asia joka kiinnostaa myös kansalaisia

ulkoasiainvaliokunta edellyttääkin että selonteosta kehitetään kokonaisvaltainen turvallisuusstrategia joka ohjaa tasapainoisesti kaikkien turvallisuuden alalla toimivien hallinnonalojen ja niiden voimavarojen kehittämistä

tämä edellyttää suomelta yhä tiiviimpää ja samalla laajempaa kansainvälistä yhteistyötä ja verkottumisen lisäämistä muun muassa kyberturvallisuudessa huoltovarmuudessa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastaisessa toiminnassa

arvoisa puhemies

hallitusohjelman mukaan suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa ja harjoittaa yhteistyötä naton kanssa sekä ylläpitää mahdollisuutta hakea nato jäsenyyttä eikä tämän hallituskauden aikana valmistele naton jäsenyyden hakemista

valiokunnan mukaan yhteistyö naton kanssa hallitusohjelman linjaamalla tavalla edistää suomen kansallisen puolustuskyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä ja suomen kumppanuustavoitteet tukevat puolustusvoimien kehittämisohjelman tavoitteita ja naton harjoitusten tarjoamat mahdollisuudet yhteensopivuuden ja suorituskykyjen kehittämiseksi on pyrittävä käyttämään täysimääräisesti hyväksi

arvoisa herra puhemies

puolustuskyvyn ylläpidon ensisijaisena päämääränä on muodostaa ennalta ehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle

tänään eduskunnassa käsittelyssä oleva hallituksen esitys ajoneuvoverolain muuttamisesta sai lain valmisteluvaiheessa paljon kritiikkiä

lisäksi valiokunnan mukaan kansainvälistä materiaaliyhteistyötä on kehitettävä ja puolustusjärjestelmien elinjakson pidentämisen ja käytetyn materiaalin hankkimisen merkitys korostuu mutta ne eivät riitä perushaasteiden ratkaisemiseen

tähän liittyen tein alkusyksystä myös kirjallisen kysymyksen joka koski muuttotavarana tuotavan ajoneuvon verohyödyn poistamista erityisesti rauhanturvaajien osalta

ajoneuvoverolain muutoksen myötä muuttotavarana tuotavien ajoneuvojen veroetu kylläkin tästä huolimatta poistuu mutta erityisesti fiskaalisten tavoitteiden lisäksi takseja koskevan veroedun poistaminen lukeutuu osaksi hallituksen yritystukien uudelleen kohdistamiseen tähtääviä uudistuksia

eurooppalaisten puolustusvälinemarkkinoiden avaamiseen tähtäävä lainsäädäntö puolustusmäärärahoihin kohdistuvat supistukset lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö ja teknisesti monipuolistuvat ja kalliimmat asejärjestelmät sekä huoltovarmuusnäkökulman riittävä huomioiminen olisivat valiokunnan mielestä edellyttäneet puolustusmateriaalikysymysten perusteellisempaa käsittelyä selonteossa

olen kuitenkin tyytyväinen siihen että valtiovarainvaliokunta säilytti kokoomuksen esityksestä tavallisten taksien verotuen tosin puolitettuna

yhdyn puolustusvaliokunnan näkemykseen myös siinä että seuraavalla hallituskaudella on tehtävä poikkeuksellisen tärkeä ja pitkävaikutteinen puolustusvoimien kehittämistä ja puolustushaarojen suorityskykyjen korvaamista koskeva poliittinen linjaus

ministeri risikkoa täytyy kiittää siitä että esityksessä pienet bussit esteettömät taksit ja tavalliset taksit asetetaan samanarvoisempaan asemaan kuten taksiliittokin esitti

taksialan yrittäjiin kohdistuva veroedun poistaminen oli alun perin tarkoitettu koskemaan kaikkia taksiyrittäjiä mutta nyt isojen erikoisvarusteltujen esteettömien tilataksien koulukuljetustaksien ja invataksien autoverotuet kuitenkin säilytetään

tässä kuunneltiin taksiyrittäjien kokoomuksen liikennepolitiikan sekä verotuksen asiantuntemusta erityisesti edellä puhunutta sampsa katajaa

arvoisa puhemies

etenkin pohjoisen suomen harvan julkisen liikenteen verkoston kannalta pidän ratkaisua kohtuullisen hyvänä

arvoisa puhemies

ajattelin käydä vain tätä keskustelua tässä kuuntelemassa mutta puolustusvaliokunnan puheenjohtaja haastoi nimenomaan kokoomuksen taholta tätä kommentoimaan

nythän kun itse olen siellä puolustusvaliokunnassa ja me olemme siellä saaneet aikaan tästä asiasta lausuman ja siitä on äänestetty ja minä olen siinä takana ollut täytyy sanoa että minä ainakin suhtaudun vakavasti näihin asioihin

olen ottanut omasta puolestani tästä selvää sekä täällä että tietysti niiltä puolustusvoimien henkilöiltä jotka tätä asiaa tuntevat heidän kanssaan keskustellut ja tähän on tultu että meidän tällä hetkellä on mahdollista luopua jalkaväkimiinoista sekä putki että sakaramiinoista ja korvata ne sen tyyppisillä aseilla jotka osittain täyttävät sen aukon mikä tässä tulee nimenomaan panssarien vyörymisen estämiseksi tänne suomeen

meillä on tässä ehkä semmoinen puolenkymmentä vuotta aikaa käydä läpi tämä mullistus muutenkin meidän puolustusvoimissamme ja tämä on yksi niistä asioista mitkä siellä jouduttiin ensimmäisenä tekemään

tämä on vain sitä häntää

täytyy olla kokemusta vähemmän taitoa vaativissa ajoneuvoissa että on riittävää kokemusta painavampien ajoneuvojen sompaan